emme me sitä halua en minä ainakaan sitä usko mutta euroopan ihmisoikeustuomioistuin joka toteuttaa ihmisoikeuksia on päättänyt että näin pitää menetellä

haluaisin tässä yhteydessä kiirehtiä oikeusministeriötä myös eräisiin muihin korjauksiin joita meidän rikoslainsäädännössämme tarvitaan

sairaalaan vieminen olisi varmasti yhtä tehokas keino mutta on aina turvallisuuden kannalta vähän arveluttavaa lähteä vankia kuljettamaan kaupungille sairaalaan ja siellä tapahtuva röntgen ja erilaisten lääkeaineiden käyttäminen ei nyt välttämättä nekään ole kovin sanoisiko nyt vankiystävällisiä tapoja tätä asiaa selvittää

erityisesti kiinnitän huomiota tähän törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointiin

kyllönen te mielestäni käytännössä kiistitte sen että suomen kohdalla olisi mitään tällaisia erityisiä vetovoimatekijöitä

eduskunnassa tätä asiaa on vaadittu hyvin laajalla pohjalla käytännössä siitä liedon rahankuljetusajoneuvon ryöstöyrityksestä saakka ja olen kuullut että nyt työryhmä on saamassa mietintönsä valmiiksi ja vauhdittaisin tämän asian saamista tänne eduskunta on yleiskeskusteluun

mutta toinen asia jota halusin kommentoida ja paljon tärkeämpi asia on se että kun eduskunta on olemassa viime kädessä vain kansanedustajien työtä varten kaikki täällä viime kädessä on olemassa sitä varten eikö totta

kaiken kaikkiaan kun puhutaan vaikeuksissa olevista ihmisistä lapsiperheistä jotka ovat vaikeuksissa sairaista tai eläkeläisistä kaiken kaikkiaan minun mielestäni viime vuosina viime vaalikaudella ja tällä vaalikaudella on virheellisellä tavalla painotettu sitä että leikkauksia on tehty ennen kaikkea palveluihin siis käytännössä kuntien valtionosuuksia leikkaamalla mutta sen sijaan tulonsiirtoihin ei ole millään haluttu koskea

kuten sanoin en mene syvemmälle tähän perustuslailliseen pohdiskeluun mutta totean että kun täällä on itsestään selvänä pidetty että tällainen ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajajärjestöjen keskinäisen sopimusoikeuden rajoittaminen olisi perustuslain kanssa ristiriitaista niin haluan kuitenkin todeta että koko yleissitovuusjärjestelmä koko yleissitovuusjärjestelmä on tietynasteinen sopimusoikeuden rajoittaminen ja koko tämä yleissitovuusjärjestelmä rajoittaa sopimusoikeutta siellä työpaikalla

haluan sanoa omana kantanani että aikaisemmassakaan tilanteessa jossa määrättiin sekä veronkorotus että rikosoikeudellinen seuraamus minun mielestäni ei rikottu ihmisoikeuksia minun tulkintani mukaan

miksi teidän mielestänne eu maiden kansalaisilta pitää poistaa tietyt oikeudet toimeentulotukeen ja muihin majoitukseen ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

no eduskunnan oikeusasiamiehen tunnetun ratkaisun ja rikosseuraamuslaitoksen päätöksen jälkeen on nuori tarmokas kansanedustaja heikki autto kerännyt täällä eduskunnassa yli sata nimeä aloitteeseen jolla halutaan lakia muuttaa niin että nämä niin sanotut tarkkailuhaalarit sallitaan

hyvät kansanedustajat

hurskainen olette sanonut että viime vuosina eduskunnassa tehdyt säästöpäätökset ja kulukurin tiukentaminen ovat vaikuttaneet haitallisesti kansanedustajien työhön ja kun minä olen sanonut että en ole kuullut juuri muuta kuin eräiltä kansainvälisissä tehtävissä olevilta heidän matkustamiseensa liittyvistä ongelmistaan ja että en ole itse huomannut kun en ole niissä tehtävissä mukana minkäänlaista haitallista vaikutusta edustajien työhön näistä tehdyistä säästöpäätöksistä ja tästä tiukemmasta kulukurista niin kun tähän

täällä muun muassa edustajat niinistö ja saarakkala ovat kannattaneet tämän juutalais islamilaisen teurastustavan kieltämistä joka siis on sellainen että siinä viilletään eläimeltä kurkku poikki ja ovat katsoneet että näin tällä tavoin teurastamalla aiheutetaan eläimille tarpeetonta kärsimystä

päinvastoin suomi on ollut ihmisoikeuksien suhteen silloinkin eturivin valtio mutta kun nämä ihmisoikeusjuristien tulkinnat menevät yhä mahdottomammiksi niin tässä tilanteessa nyt ollaan

arvoisa herra puhemies

myös minun mielestäni on erittäin tärkeätä ja arvostettavaa että tällainen laaja alainen työllisyyttä tukeva sopimus saatiin syntymään

arvoisat kansanedustajat

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan se

ministeri orpo ja edellä puhuneet kansanedustajat kertoivat jo aika lailla hyvin mistä tässä asiassa on kyse

samoin oikeusministeriö on eilisenä päivänä antanut tiedotteen jossa se kertoo selvittävänsä näiden tarkkailuhaalarien käyttöönoton siinä yhteydessä kun vankeuslakia joka tapauksessa ollaan parhaillaan uudistamassa ja tavoitteena on että uudistus saatettaisiin eduskunnan käsittelyyn jo ensi syksynä

tämä edellisenä asiana ollut sosiaalihuoltolaki on hyvä askel toiseen suuntaan eli palvelujen korostamiseen

pitää nostaa hattua hallitukselle mutta myös työmarkkinakeskusjärjestöille jotka tässä tilanteessa näkivät tällaisen sopimuksen suuren arvon

en ole tässä asiassa yhtä hyvä asiantuntija kuin edustajat niinistö ja saarakkala joten en tiedä aiheuttaako eläimille enemmän kärsimystä se että siltä viilletään kurkku poikki vai se että sille ammutaan joku pultti kalloon niin kuin olen ymmärtänyt että tämä varsinainen normaali teurastustapa tapahtuu mutta tästä ei kannata meidän hirveästi kiistellä

on siis kyse siitä että eu direktiivi tuntee luonnollisesti turvapaikan eli varsinaisen pakolaisstatuksen ja tuntee myös niin sanotun toissijaisen suojelun niiden kohdalla jotka eivät täytä varsinaisen turvapaikan saamisen ehtoja mutta joiden kohdalla on perusteltua antaa oleskelulupa koska ei ole perusteltua palauttaa heitä lähtömaahansa

peruspointtini on se että vaikeuksissa olevalle lapsiperheelle on tärkeämpää hyvät palvelut vaikka sitten se lämmin ateria hyvänä palveluna kuin muutama euro lisää lapsilisää

lakivaliokunta ja valtiovarainvaliokunta olivat tästä eri mieltä ja tässä eduskunnan mietinnössä todetaan että tämä ei saa eikä voi olla ankaroittava tekijä erityissäädöksen nojalla se voi olla ankaroittava tekijä yleisten oppien nojalla

sivumennen sanoen olen kuullut että sitä mukaa kuin oikeusasiamies ottaa näitä kantojaan joilla korostaa vankien oikeuksia siihen sun tähän tässä oikeusministeriön valmistelussa lisätään sitten tähän vankeuslakiin yhä uusia pykäliä jotta voitaisiin sallia sellainen järkevä toiminta vankiloissa joka oikeusasiamiehen mielestä ei tällä hetkellä ole sallittua

jopa sellaista yrittäjää joka ei kuulu mihinkään työnantajajärjestöön ja sellaista työntekijää joka ei kuulu mihinkään palkansaajajärjestöön yleissitova tes estää sopimasta tesiä huonommista työehdoista

on hyvin tärkeätä että tällaisessa tilanteessa me täällä suomessa pystymme kuitenkin niissä asioissa jotka ovat meidän päätösvallassamme luomaan tällä tavoin ennustettavuutta ja vakautta joka luo parempia toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle myös kaikille yrittäjille ja tietysti myös työllisyyden kannalta palkansaajille

kun tähän tärkeään kysymykseen oikeasti tärkeään kysymykseen onko täällä eduskunnassa nyt ryhdytty joihinkin sellaisiin säästöpäätöksiin jotka oikeasti haittaavat kansanedustajan työtä vaikuttavat kielteisesti kansanedustajan mahdollisuuksiin suoriutua työstään vastaan ja kun sanon vilpittömästi että minä en ole mitään sellaisia omassa työssäni nähnyt enkä kokenut ja kun te ed

olen omalta osaltani aikanaan siitä taitaa olla jo parikymmentä vuotta aikaa ollut myötävaikuttamassa silloisen maa ja metsätalousministeri kalevi hemilän kanssa tähän nykyiseen lakiin ja sehän lähtee siitä että samanaikaisesti kun eläimen kurkku viilletään auki pitää ampua tämä pultti kalloon jotta varmistetaan se että eläimille ei aiheuteta liiallista kärsimystä oltiin sitten mitä mieltä tahansa siitä kumpi näistä tavoista on lempeämpi

kysyin täällä viikko sitten voidaanko samassa prosessissa jatkossa määrätä sekä rikosoikeudellinen seuraamus eli ehdollista vankeutta että veronkorotus

tämän lisäksi suomessa tunnetaan kolmas kategoria niin sanottu humanitäärisen suojelun kategoria joka nyt esitetään poistettavaksi

oikein tai väärin en ota siihen nyt kantaa tässä vaan totean että jos kantaa huolta sopimusvapauden rajoittamisesta työelämässä niin silloin pitää myös tarkasteluun ottaa koko yleissitovuusjärjestelmä ja kysyä että eikö se rajoita sopimusvapautta ja sehän rajoittaa nimenomaan asianosaisten sopimusvapautta sen yksittäisen yrittäjän ja sen yksittäisen työntekijän keskinäistä sopimusvapautta

silloin arvostamani perustuslakiasiantuntija ja ihmisoikeusasiantuntija kimmo sasi sanoi että kyllä samassa prosessissa voidaan

sinnehän vangit ovat kannelleet tästä kauheudesta ja jos euroopan ihmisoikeustuomioistuin menee ja kieltää nämä tarkkailuhaalarit minulle se kertoo lähinnä siitä miten kauaksi euroopan ihmisoikeustuomioistuin on etääntynyt ihmisten arjesta

hurskainen jonka toivon nyt kuuntelevan minua eikä ryhmäpuheenjohtaja heinäluomaa vaikka hänellä yleensä onkin järkevää sanottavaa sanotte tietävänne lukuisia tai ainakin useita esimerkkejä siitä miten nämä eduskunnan säästöt ja kulukuriratkaisut ovat vaikeuttaneet kansanedustajan työtä vaikuttaneet haitallisesti hänen edellytyksiinsä tehdä omaa työtään eduskunnassa niin kyllä minä toivoisin ed

olen ollut varmasti itsekin lakia tältä osin täällä säätämässä mutta luulen että se on kaikuja siltä ajalta kun suomen maahanmuuttopolitiikkaa toteutti biaudetnthorsin linja eikä nykyinen orpon linja

herra puhemies

kumpikaan tuskin kovin lempeä on

tämä on siis laki tällä hetkellä ja sikäli kuin itse asiaa tunnen niin esimerkiksi juutalaisen yhteisön piirissä ei tänä päivänä suomessa teurasteta eläimiä ja siihen on ymmärtääkseni ihan käytännölliset syyt

sille on omat syynsä edustajat en tässä ota siihen kantaa mutta halusin vain tuoda tämän kontekstin että kun ruvetaan puhumaan sopimusvapaudesta niin tämä ei ole ihan yksiselitteinen asia

eli mitä olisi pitänyt tehdä

se asia mistä haluan oikeusasiamiehen kanssa olla eri mieltä on ja nyt tulee sitaatti hänen viime keskustelussa käyttämästään puheenvuorosta tämä lähtökohta jossa hän sanoo

tähän samaan säännöksiä olisi pitänyt sillä sisällyttää päätään samaan lainsäädäntöyhteyteen olisi pitänyt sisällyttää mahdollisuus rikosprosessissa eli törkeiden veropetosten kohdalla säätää rangaistuksena myös veronkorotus

missään muualla euroopassa ruotsia lukuun ottamatta ei ole tätä humanitäärisen suojelun kategoriaa

hurskainen että te voisitte julkisesti tai sitten vähemmän julkisesti jos niin haluatte kertoa mitä ovat ne kansanedustajan työhön kohdistuneet kielteiset vaikutukset mitä näillä säästöpäätöksillä on ollut

itse asiassa koko se konstruktio että edustavat työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt voivat sopia sellaisista työehdoista jotka sitovat sellaisia yrittäjiä ja sellaisia työntekijöitä jotka eivät koskaan ole näihin järjestöihin kuuluneet eivätkä aikoneetkaan kuulua on lainsäädännöllä luotu

vankien osalta kaikista sellaisista perusoikeusrajoituksista jotka eivät suoraan johdu vapaudenmenetyksestä on säädettävä sellaisella eduskuntalailla joka täyttää kaikki perusoikeusrajoituksille asetettavat hyväksyttävyys täsmällisyys ja tarkkarajaisuusvaatimukset

arvoisa herra puhemies

en pyydä mitään nimiä en pyydä mitään sellaisia tunnusmerkistöjä joiden perusteella voidaan tunnistaa joku henkilö vaan ihan yleisesti koska minä siis väitän että eduskunta on pystynyt kiitos puhemies niinistön ja kansliatoimikunnan merkittäviin talouden säästöihin ilman että kansanedustajan työ on siitä vahingoittunut tai sitä nämä säästöt ovat mitenkään haitanneet

eli kiitos euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintalinjan meillä suomessa on jo korkeimmissa oikeuksissamme omaksuttu se käytäntö että törkeissä veropetoksissa voidaan määrätä joko veronkorotus tai rikosoikeudellinen seuraamus mutta ei molempia

olen perustellut sitä muun muassa sillä että suomessa on vuosikymmeniä tehty työtä että suomesta tulisi sellainen hyvinvointiyhteiskunta että kenenkään ei tarvitse täällä kerjätä pysyäkseen elossa

ymmärrän sen että tämä on laaja asia sitä ei yhdellä pykälämuutoksella voi tehdä mutta en olisi pitänyt itse poissuljettuna sitä että asia olisi käytännössä pantu vielä puoleksi vuodeksi pöydälle ja pyydetty valtiovarainministeriöstä ja oikeusministeriöstä valmis esitys

no tämä oikeusasiamiehen mainitsema lähtökohtahan löytyy vankeuslaista ja tuntuu yhtäältä itsestään selvältä mutta jos sitä tulkitaan hyvin tiukasti ja jos jätetään huomiotta se että vankiloiden toiminnan järjestäminen käytännössä aina edellyttää tiettyjä rajoituksia vankien oikeuksiin ja että vankilan toiminnan järjestäminen järkevästi turvallisesti ja asianmukaisesti aina edellyttää tällaisia rajoituksia jos tätä ei oteta lainkaan huomioon niin silloin näissä tulkinnoissa joudutaan kyllä aikamoisiin umpikujiin

nämä ovat semmoisia näkökohtia jotka varmasti professorit joutuvat pohtimaan jos joskus tullaan tilanteeseen jossa perustuslakivaliokunta heitä asiantuntijoina kuulee näiden niin sanottujen pakkolakien osalta

missään muualla kuin suomessa ei ruotsin ohella tunnettu tätä humanitäärisen suojelun kategoriaa ja kuten hallituksen esityksen perusteluissa käy ilmi ruotsistakin ollaan tämä kategoria poistamassa tai siis joka tapauksessa heidänkin osaltaan linjaa tiukentamassa tältä osin

ja kun me tähän olemme päässeet että täällä ei kenenkään tarvitse kerjätä pysyäkseen elossa niin on mielestäni järjetöntä että me sanomme muualta maailmasta tai euroopasta tuleville kerjäläisille että tulkaa suomeen kerjäämään

nyt tämä puheena oleva hallituksen esitys saattaa meidän lainsäädäntömme sopusointuun tämän jo vallitsevan oikeustilan kanssa

tehdään säästöjä ilman että se primääritehtävä se palvelutehtävä mitä varten siellä kunnissa ja valtionhallinnossa ollaan siitä kärsii

arvoisa herra puhemies

nyt hallitus siis esittää humanitäärisen kategorian poistamista

edustaja mustajärvi kiinnitti huomiota siihen että jos tarveharkinnan poistamista työmarkkinatuen osalta vastustaa niin ajautuu ristiriitaan koska tarveharkintaa ei kuitenkaan ole näin ymmärsin peruspäivärahan kohdalla

minun mielestäni sen voisi vieläkin tehdä mutta valiokunta on päättänyt ja se on sinänsä hyvä asia ehdottaa pontta tästä asiasta

herra puhemies

itse olisin pitänyt mahdollisena kun tässä nyt ei enää ole niin kovaa kiirettä koska oikeuskäytäntö on jo mennyt lainsäätäjän ohi että tässä samassa yhteydessä kun tämä asia on esillä olisi otettu ehkä puolen vuoden lisäaika ja ruotsin tapaan samassa yhteydessä olisi muutettu lainsäädäntöä siten että jatkossa törkeissä verorikoksissa törkeissä veropetoksissa voi tämän rikosoikeudellisen seuraamuksen osana olla myös veronkorotus

muutaman vuoden kuluttua lähestulkoon kaikki suomalaiset ja suomessa pysyvämmin olevat ulkomaalaiset ovat sormenjälkiensä osalta tuossa rekisterissä

hallitus perustelee esitystään yhtäältä sillä että meidän pitää pyrkiä yhdenmukaistamaan käytäntöjämme muihin pohjoismaihin ja muuhun eurooppaan jotta ei olisi olemassa tällaista vetovoimatekijää joka tuo esimerkiksi irakilaisturvapaikanhakijat kuten on nähty lukuisten maiden läpi tänne pohjolan perälle suomeen juuri sen takia että heillä on käsitys että suomessa saa helpommin oleskeluluvan suomessa on helpompi saada myös perheystävä joka tällaista vetovoimatekijää ei perheenyhdistäminen

arvoisa herra puhemies

kun olen vaatinut kerjäämisen kieltämistä niin julkisessa keskustelussa maan johtavat niin sanotut ihmisoikeusjuristit martin scheinin tuomas ojanen ja kumppanit ovat sanoneet että kerjäämistä ei saa kieltää

olen mercy bastos pulpurut edustajille puuskaan rajamäki ja vistbacka vesieristyksen palveluja käyttävät

myönnän että varmasti näitä ristiriitoja meidän sosiaaliturvajärjestelmässämme on ja tulee aina olemaan erilaisissa järjestelmissä

samassa yhteydessä ministeriön tulee selvittää yhdessä oikeusministeriön kanssa myös se vaihtoehto että veronkorotus määrättäisiin rikosprosessissa silloin kun asia käsitellään yleisessä tuomioistuimessa

eli siellä hakaniemessä nähdään miten haastavassa ja vaikeassa tilanteessa suomi on ja että tarvitaan poikkeuksellisia toimia koska sitähän tämä sakn esitys aivan varmasti on

itse halusin vain tuoda keskusteluun periaatteellisen näkökulman siihen onko tämä yleinen pyrkimys mikä tässä talossa on ja on vuosikausia ollut siihen että tarveharkinnasta pyritään eroon erilaisissa sosiaalietuuksissa perusteltua vai ei

sen jälkeen koska heidät on tuomittu asianmukaisten prosessien ja säädösten pohjalta heidät on päätetty suomesta karkottaa

herra puhemies minä toivon että tästä ponnesta jota todella kannatan tulee totta mahdollisimman pian

sekä hallitus esityksessään että etenkin perustuslakivaliokunta lausunnossaan että hallintovaliokunta mietinnössään ja vielä hallintovaliokunnan puheenjohtaja esittelypuheenvuorossaan korostivat kaikki sitä miten tärkeätä on ettei tätä sormenjälkirekisteriä voida eikä tule käyttää muuhun kuin tässä laissa tarkoitettuihin passinhakijan henkilöllisyyden tai joissakin tilanteissa onnettomuuden uhrin tai kadonneen näin muistaakseni oli kadonneen henkilön löytyneen henkilön henkilöllisyyden tunnistamiseen

missä tämä säädös on annettu

itse toivon niin kuin monta kertaa on jo käynyt ilmi että työmarkkinajärjestöt yhdessä todettuaan yhdessä miten vaikeassa tilanteessa suomi ja meidän työllisyys ja koko talouskehitys on löytäisivät yhdessä ratkaisuja joilla meidän kustannuskilpailukykyämme kohennettaisiin

tähän ei valtiovarainvaliokunnassa nyt päädytty mutta sen sijaan edustaja tolppanen täällä on valtiovarainvaliokunnan yksimielinen ponsiesitys jonka eduskunta tulee yksimielisesti hyväksymään jossa kehotetaan hallitusta valmistelemaan tällaista muutosta

jos murhamies haluaa yöllä lyödä korttia raiskaajan ja pankkirosvon kanssa niin mistä löytyy se säädös joka kieltää tämän eli pakottaa hänet suljettuun selliin joka ei juurikaan sen suurempi ole kuin kansanedustajan työhuone

toinen perustelu edustaja biaudet jonka vuoksi hallitus esittää tätä muutosta on se että nyttemmin euroopan unionin oikeuskäytäntö on sillä tavoin kehittynyt että osa niistä tapauksista jotka aikaisemmin olisivat menneet tämän niin sanotun humanitäärisen suojelun piiriin menevät euroopan unionin oikeuskäytännön valossa nyt niin sanotun toissijaisen suojelun piiriin

sen jälkeen kuten oikeusturvaan kuuluu heillä on oikeus valittaa maahanmuuttoviraston päätöksestä riippumattomaan tuomioistuimeen eli hallinto oikeuteen

minun mielestäni on tärkeätä että me kannustamme hallitusta toimimaan tässä asiassa ripeästi jotta mahdollisimman nopeasti saamme suomessa sen oikeustilan jossa verokonnat törkeät verokonnat eivät pääse helpommalla kuin ennen toisin kuin mitä he nyt pääsevät tällä hetkellä

oikeusasiamies voi sanoa että ehkä siihen valtuuttavaa suoraa lainsäädöstä ei tarvita koska tämä johtuu suoraan vapauden menetyksestä joka on siis tämän vankeusrangaistuksen tarkoitus

se on aivan turhaa

sitä käyttää aivan jokainen joka on tuomittu ja kaikin tavoin yrittää tietysti viivästyttää ja vetkuttaa tätä suomesta karkottamista

herra puhemies

kuten olen sanonut on eri asia korjata tulorajoja ylöspäin ja tätä kautta pienituloisia perheitä auttaa kuin vaatia tarveharkinnan poistamista kokonaan

kun suomessa on käyty maahanmuuttokeskustelua on käyty keskustelua myös siitä onko meillä tässä keskustelussa ääriryhmät vai onko olemassa vain yksi ääriryhmä tässä keskustelussa eli rasistit ja fasistit mutta ei ole olemassa sitä ääriryhmää sitä porukkaa joka vastustaa kaikkia järkeviä tiukennuksia maahanmuuttopolitiikkaan joka haluaakin että suomi on vetovoimaisempi tekijä kuin mikään muu maa ja joka ilmeisesti haluaa että suomeen tuleekin halki koko euroopan mahdollisimman paljon turvapaikanhakijoita nimenomaan suomeen

kaikki tapahtuu tietysti veronmaksajien piikkiin eli veronmaksajien rahoilla ja tästä tulee kymmenittäin turhia juttuja korkeimpaan hallinto oikeuteen joka vuosi

kriittisten näkökohtien esittäminen keskustelussa on aivan paikallaan eikä sitä pidä arvella tietämättömyydeksi tai ymmärtämättömyydeksi

korostettiin yksituumaisesti sitä siis näissä mainitsemissani mietinnöissä ettei muihin tarkoituksiin tätä sormenjälkirekisteriä saa käyttää ja että tämä ettei sitä saa käyttää on tärkeä kysymys

vaikka vangit pääsisivät öiseen aikaan selleistään pois niin ovathan siellä osastot nämä kerrokset niiden ovet lukossa ja vaikka he pääsisivät sieltä pois niin ilmeisesti tämän vankilan tämän talon ovet ovat lukossa ja vaikka he pääsisivät talosta pihalle niin ilmeisesti vankilan ympärillä on muuri ainakin oli aikaisemmin ellei euroopan ihmisoikeustuomioistuin ole ehtinyt sitä jo kieltämään

olen tästä kysynyt aikaisemminkin ja ehdottanut aikaisemminkin ja ehdotan nyt uudelleen itse asiassa lakivaliokunnalle koska tämä on lähetekeskustelu että tämä aiheeton mahdollisuus valittaa tässä tapauksessa hallinto oikeudesta korkeimpaan hallinto oikeuteen yksinkertaisesti turhana tarpeettomana ja turhaa työtä ja kustannuksia aiheuttavana poistetaan

mutta tämmöistä ajatteluako meidän pitää sitten täältä tukea

tabermannille sanoa että kun esimerkiksi yhdessä edellisistä puheenvuoroistanne esititte hyvin kriittisiä näkökohtia sitä kohtaan että on hyvin paljon kameravalvontaa tällä hetkellä maassamme esimerkiksi kaduilla ja rautatieasemilla ja muualla niin toivoisin että tässä kritiikissänne miettisitte myös asian toista puolta

pitääkö meidän antaa semmoinen signaali jos puoliso on sitä mieltä että no minähän en nyt mielelläni maksa vaikka minulla olisi siihen varaa pitääkö meidän lainsäädäntöä muuttaa semmoiseksi että me ajattelemme että no niin näin pitääkin ajatella että kyllä yhteiskunta huolehtii siitä toisesta puolesta

näin ollen haluttiin tehdä täysin selväksi ja lain perusteella se on täysin selvää ettei tätä sormenjälkirekisteriä saa käyttää esimerkiksi ja ennen kaikkea rikosten selvittämiseen

minä sanon että jos tätä esitystä nyt täällä eduskunnassa joku vastustaa niin ainakin minulle se on täysin selvä osoitus siitä että silloin kyseessä on tämän maahanmuuttokeskustelun toinen ääripää

minä ainakin vastustan tällaisen signaalin antamista ja mieluummin yritettäisiin siihen puolisoon vaikuttaa niin että hän joutuu elättämään sitä puolisoaan koska se on oikein

eli toisin sanoen ei löydy säädöstä eikä suoraan myöskään perustetta minkä vuoksi vankien sellien ovet saadaan yöaikaan pitää kiinni

te sanoitte että te ette kannata sitä että painopistettä siirretään progressiivisen verotuksen piiristä tasaveron piiriin

kuinka paljon raakoja rikoksia on pystytty selvittämään sen ansiosta että meillä on kameravalvontaa esimerkiksi rautatieasemilla

no minä herra puhemies tietysti kannatan sitä ja kaikki arjen järki sanoo että vankien sellien ovet pitää öiseen aikaan pitää kiinni